siltä osin voisi nähdä perusteltuna että tarkastelisimme kokonaisuutena kuntia ja valtiota kehysmenettelyn yhteydessä jolloin myös kantaisimme vastuuta kuntien menojen kehityksestä

mielestäni tämä on yksi osoitus siitä että meillä lainsäädännössä huomioidaan meidän uudet tavat eroperheiden osalta asua ja heidän lapsensa

samalla myöskin vääristetään niitä terveitä markkinoita kun rakennetaan tällaisia entistä vankempia tukijärjestelmiä

arvoisa puhemies

oikeastaan tämä liittyy myös siihen miten jatkossa meille tulee näitä lainsäädäntö ja lakiesityksiä

tuulivoiman osalta on olemassa jo syöttötariffi

mielestäni se että lähdetään vielä investointeja tukemaan vaikkakin nyt sitten on kokeellisesta asiasta kyse joka tapauksessa tarkoittaa tuplatukea

tämä on erittäin hankala tilanne jossa tässäkin on neljä asiaa jotka poikkeavat aika paljon toisistaan jo pelkästään sisällöllisesti

kun lähdetään katsomaan niitä matemaattisia kaavoja joilla rahaa jaetaan taskusta a taskuun b jokaisessa kohdassa vähän eri tavalla niin meillä on tietenkin valiokuntana huoli siitä ja toive siitä että me pystyisimme saamaan jatkossa huomattavasti ymmärrettävämpiä lakiesityksiä käsiteltäväksi jotta voidaan keskittyä kunnolla sitten

toinen mikä tuli esille on se että tuulivoima tarvitsee myös säätövoiman ja tuulivoima itsessään ei ole sitä kautta perusteltua

näkisin että ei suomen näkökulmasta tuulivoiman pidä olla ensisijainen muoto vaan hakea juuri meidän vesistöt ja muut valjastaa meidän energiatuotantoon

aina kun puhutaan naisten aseman parantamisesta ja asemasta työmarkkinoilla se on kannatettavaa

mutta kun lähdetään tarkemmin sitä tarkastelemaan niin tämä sisältää myös riskitekijöitä

arvoisa puhemies

edellisellä kerralla kun käsiteltiin valtion tilinpäätöstä nostin esille tämän valtion taseen ja siellä olevat heikkoudet ja täytyy tässä kohdin sanoa kiitokset ed

arvoisa puhemies

ihan hyvä asia tämä on eikä tämä nyt ihan turhaan ylimainostettukaan ole

kuntien näkökulmasta voi olla vaikeaa lähteä tekemään näitä varajärjestelyitä joita tässä jaksotyöajan käyttö lisäisi

työssä ei ole kertynyt eläkettä ja sen realismin siitä tutkijakaudestaan saa nähdä siitä eläkeotteesta josta ei löydy sitten euron latin latia kertynyttä eläkettä

jollain tavalla se tuo myös uskoa tähän meidän työhömme että meidän puheemme eivät tässä täysistuntosalissa kuulu tyhjille korville vaan niitä otetaan vakavasti

on perheitä jotka jäävät silloin myös jopa ilman hoitopaikkaa

jaksotyö jota tässä ei ole selkeästi edes arvioitu kuinka paljon sitä tullaan tarvitsemaan tuo tietyn riskin siihen miten kunnissa jatkossa perhepäivähoitoa tarjotaan

meillä on paljon tutkijoita joilla on hyvinkin pitkiä tutkijakausia apurahojen turvin ja heillä tulee olemaan erittäin tiukat ajat silloin eläkevuosina koska eläkettä ei ole karttunut

tää mikeskustelu päättyykin

myös se että tuloveroa ei lähdetä nostamaan on kilpailukyvyn kannalta erittäin järkevä ratkaisu koska näin ollen ei tule paineita nostaa yhden tärkeimmän tuotantoresurssin hintoja eli palkkoja

tietenkin on pohdinnan kysymys mistä sitten lähdetään tinkimään ja millä kurotaan koska kaikkia euroja ei tulla saamaan kasaan sillä että kasvua syntyy

tämä johtaa siihen että tulevaisuudessa itse asiassa veikkaan meillä on vähemmän apurahansaajia johtuen siitä että tämä verovapaa osuus nousee jotta nämä sosiaaliturvamaksut maksetaan

epäilen onko näillä eri säätiöillä lisää rahaa pistettäväksi näihin potteihin

jos me niistä tingimme samaan aikaan tingimme myös tulevasta kilpailukyvystä

näiltä osin on ihan hyvä tässä kohdin tunnistaa se että meillä tulee olemaan todennäköisesti vähemmän apurahansaajia

suomen talouden tulee perustua ei tytäryhtiötalouteen vaan emoyhtiötalouteen jolloin meidän vahva osaamispohjamme myös mahdollistaa sen tien

otan tässä esimerkkinä kuinka paljon meni koulutukseen

meillä nimittäin työelämä muuttuu sen verran kovalla vauhdilla että meidän pitäisi pohtia miten meidän koulutusjärjestelmä tulee myöskin dynaamiseksi

muutama sana budjettikäsittelystä

koulutusjärjestelmän pitäisikin jatkossa antaa enemmän edellytyksiä kuin tarkkaa koulutusta tiettyyn ammattiin johtuen siitä että elinkeinoympäristö kokee seuraavinakin vuosina erittäin merkittäviä muutoksia

mitä meidän opetusministerimme aikoo tehdä jotta se meidän kruununjalokivi ei tuhoudu näissä säästöpaineissa

on tullut ikäviä uutisia siitä että jopa kesken koulupäivän oppilaat ovat karanneet ryyppäämään

pidetään peruskouluista huolta

ei menetetä lastemme tulevaisuutta säästöpaineiden alla

periaatteessa demokratian kannalta on hieno asia että hallituspuolueet jotka edustavat suurinta osaa eduskunnasta laativat hallituskauden alussa hallitusohjelman

arvoisa puhemies

valitettavasti eduskunta ei kovastikaan käytä siihen aikaa se tulee pelkkänä tiedonantona ja mielestäni hallitusohjelma ja hallitusohjelman korjaukset ansaitsisivat huomattavasti enemmän aikaa ja valiokuntakäsittelyitä

on hienoa nähdä että meillä on oppositio mukana tässä yhteisessä talkoossa jossa me pyrimme saamaan pari vuotta lisää työelämää koska tässä vaaditaan meitä kaikkia mukaan

se että kinastelemme siitä oliko nyt se alkuperäinen ajatus hyvä tai huono ja toteuttaako hallitus sitä on minun mielestäni toisarvoista keskustelua

opettajat ovat ilmiön edessä voimattomia

mielestäni eduskunnan tulisi käyttää strategista valtaa ei vain pelkästään vuosittaista budjettivaltaa joka on hyvin pientä vaan keskittyä keväällä ennen kaikkea kehyksiin ja siellä tapahtuviin priorisointeihin

monia keinoja meillä on käytettävissä muun muassa oppilashuolto ja myös vanhemmilla on erittäin merkityksellinen rooli

arvoisa puhemies

siltä osin me mahdollistamme myös sijoittajien poistumisen maasta

arvoisa puhemies

tennilälle

parasta perusturvaa on kuitenkin se että me pystymme tarjoamaan suomalaisille työtä

me teemme sen siksi koska ekpllä on näiden valtioiden bondeja ja siltä osin me vältämme mahdollisia keskuspankkitappioita mikä on yksi peruste sille miksi meidän tulee portugalin osalta suostua tähän toimenpiteeseen

itsekin pohdin sitä että miljardi euroa on paljon tässä kelamaksun poistossa mutta mitä sen takana on millä me pidämme suomessa työpaikkoja

siinä on pohdittava sitä että hintakilpailukykyä tulee vahvistaa myös suomessa muuten meillä ei ole niitä työpaikkoja täällä joihin sitten töihin saadaan niitä ihmisiä joita varten tätä päätöstä ollaan tekemässä

meillä tulevat seuraavat vuodet olemaan hyvin voimakasta pudotuspeliä markkinoilla joilla vain ne jotka pystyvät hintakilpailukykyyn vastaamaan pystyvät selviytymään

vaihtoehtoja on pari kappaletta

me voimme jokainen tietenkin kysyä sitä mitä minä haluan tehdä tämän yhteiskunnan eteen haluanko minä jättää lapsilleni valtavan velkataakan mitä minä voin tehdä sen eteen

toivottavasti me osaamme taloutemme hoitaa paremmin tulevina vuosina

tässä tapauksessa hallitus on valinnut keinon vaikuttaa sivukuluihin alentamalla niitä mikä on varmastikin työtä tekevän henkilön kannalta se paras mahdollinen ratkaisu

arvoisa puhemies

on syytä pohtia toimitaanko tänä päivänä täysin oikein

harvempi meistä haluaa lähteä hyvinvointiyhteiskunnan rakenteita purkamaan harvempi meistä haluaa lähteä lisäämään veroja ja eläkemaksuja mutta se jos voimme saada muutamia vuosia lisää työvuosia on helpompi ratkaisu

olen itse tasokurssien lapsi ja näen että ne olivat erinomaisia koska tällöin hyväksyttiin että me kehitymme eri vaiheissa ja me eri tavalla myöskin opimme

en kuitenkaan näe että ne sen ajan tasokurssit ovat tähän päivään sovellettavissa täysin vaan ehkäpä niitä voisi jalostaa uuteen muotoon ja lähteä myös siitä että kun toiset kehittyvät hitaammin annetaan myös mahdollisuus sitten kiriä ja oppia se laajempi oppimäärä jossain myöhemmässä vaiheessa

arvoisa puhemies

erittäin kannatettavana näen myös sen kun ministeri äsken totesi että nämä järeimmät ilotulitteet voidaan kieltää ja niiden myyntiä toivottavasti myös rajoittaa

tavoite on se että meidän yleisopetuksessamme olisi juuri se yksi ja sama opettaja joka kulkisi lapsen tai nuoren mukana yhdeksänvuotisen polun jota tuskin mennään yhdeksää vuotta mutta vähintäänkin sen alakoulun polun

ukkolakin mainitsi nämä oman aikakautensa luokkakoot

tietenkin monesta tuntuu hirvittävän kornille se että nyt puhutaan eläkeiän nostamisesta kun samaan aikaan juuri kuusikymppisiä ajetaan liukuhihnalla töistä pois

aikakaudet ovat erilaisia

on vain nähtävä tässäkin kohdassa suhdannevuosien ylitse eteenpäin koska toivottavasti seuraavalla vuosikymmenellä jos me pystymme pitämään suomalaisen kilpailukyvyn kunnossa meillä on ihan erilainen tilanne eli me tarvitsemme jokainen kynnelle kykenevä töihin

silloin lapsi olisi hyvin turvallisissa käsissä

käsissämme on ihan hyvä laki laki jonka avulla me saamme toivottavasti vähennettyä koulupudokkaita yksi teko lisää siinä miten me pyrimme estämään syrjäytymistä

tietenkin pohdituttaa ennen kuin lapset lähtevät joululomalle voisiko koulussa käydä läpi näitä hurjia kuvia joita ilotulitteiden käytöstä syntyy ja sitä kautta myös tehdä tätä valistustyötä

se vaatii esimiehiltä erityistä kykyä millä tavalla tässä hankalassa tilanteessa pystytään saamaan tilanne jossa henkilöstö ei uuvu

tukiopetus on toimiva tapa auttaa lasta oppimisvaikeuksien ylitse

jos halutaan lähteä nuorilta tämä käyttö kieltämään niin silloin pitää myös kieltää hallussapito